sosiaali ja terveydenhuollon kantelut ohjauksen ja valvonnan tarve sekä lupahallinnon tehtävät ovat lisääntyneet minkä vuoksi on välttämätöntä että virastojen toimintaa ja työnjakoa edelleen kehitetään ja turvataan niihin voimavarat siten että valvira pystyy hoitamaan sille annetut uudet tehtävät eikä ole epäselvyyttä asiaa hoitavasta viranomaisesta

eikä meidän myöskään tule tuudittautua tuontiöljyn varaan eikä liikaa suunnitella tulevaisuuttamme ja talouttamme siihen

mutta toivon että tämä osaltaan sitten myös lisää valistusta peruskouluissa siellä missä nuoriso kasvaa ja kansalaisten medialukutaitoa koska monenlaista uutta on sosiaalisessa mediassa esimerkiksi niin kuin moneen kertaan on todettu

virtanen kiinnitti huomion yhtenäisen ohjelmiston saamiseen niin kuitenkin on huomattava että meillä on myös sote sektorilla vahvat yksityiset toimijat joittenka pitää välttämättä tulla sitten mukaan tähän toiminnan kehittämiseen

arvoisa herra puhemies

meneillään olevan poliisin hallintorakenneuudistuksen tarkoituksena on turvata poliisin operatiivisen toiminnan resurssit ja vähentää hallinnollisia tehtäviä mahdollisuuksien mukaan

niin puhutaanpa nyt sitten paateron palatsista tai kuinka vain niin kyllä valiokunta on kuitenkin kiinnittänyt huomiota ja pitää edelleenkin tarpeellisena arvioida voidaanko toimintaa tehostaa poliisihallituksessa enemmänkin kuin tässä esityksessä on annettu

energiahuoltovarmuuteen tulisi siis kiinnittää mielestäni integroidusti itämeren alueella huomiota ja haluan kannustaa pyrkimyksiä kuten täällä raportissa on kirjoitettu uusiutuvan energian käyttöön ja vihreän teknologian kehittämiseen

joka tapauksessa tulevaisuudessa tarvitaan myös vähemmän kuormittavia poliisitehtäviä joissa voidaan hyödyntää pitkän kokemuksen myötä syntynyttä osaamista ja ammattitaitoa

on tietenkin etu että meillä on erilaisia ohjelmia erilaisille sosiaali ja terveydenhuollon asiakkaille asiakkaat eivät voi valita sairauksiaan

mutta kysymys kuuluu ministerille siitä asiasta mihin myös edustaja hiltunen viittasi elikkä poliisin näkyvyydestä ja siitä että sillä on ennalta ehkäisevä merkitys ja nimenomaan harvaan asutuista alueista ja siitä mihin myös valiokunta on mietinnössään ottanut kantaa

selonteon mukaan uudistuksen vaikutuksiin on työsuojelun vastuualueille tehdyn kyselyn perusteella suhtauduttu varsin kriittisesti

hallintovaliokunta kiinnittää työelämä ja tasa arvovaliokunnan tavoin huomiota siihen että asiassa saaduissa selvityksissä aluetason ja ministeritason arviot uudistuksen vaikutuksesta ja työsuojelun vastuualueen toimintaedellytyksistä poikkeavat huomattavasti toisistaan

me tarvitsemme todella myös lisää panostusta koulutusteknologiaan mutta me tarvitsemme myös lisää koulutusta terveysteknologiaan ja ennen kaikkea määrätietoista sektorien välistä koordinointia jossa käyttäjien kokemukset otetaan huomioon

työmarkkinakeskusjärjestöt ovat esittäneet sosiaali ja terveysministeriölle toimenpiteitä työsuojeluvalvonnan kehittämiseksi muun muassa sosiaali ja terveysministeriölle kuuluvan työsuojeluvalvonnan ja valtiovarainministeriölle kuuluvan yleisen tulosohjauksen keskinäisen suhteen selkiyttämistä

sähköinen resepti ei kuitenkaan vielä välttämättä täysin estä lääkitysten päällekkäisyyksiä ja on oikein että kansalaiset voivat halutessaan valita paperisen reseptin mutta tässä on vielä tehtävää

arvoisa puhemies

edustaja kalliorinne otti mielestäni aivan oikean asian esille

meillä on lähellä myöskin ollut tämä kainuun hallintokokeilu jossa maakuntavaltuustoon suorilla vaaleilla valittiin päättäjiä ja ilmeisesti siitä ei suurempia valituksia ole tullut

kannatan kokonaisuudessaankin kokeiluyhteiskuntaa ja sitä kautta saatavia tuloksia ja kunnatkin varmaan ilmeisesti ovat mielellään hakeutuneet sitten tämän kokeilun pariin

jossain kolumnissaan on vattin tutkija arvostellut tätä että tämä ei tuota tarpeeksi vertailukelpoista tietoa jatkotyöstämiselle ja ylipäätään sitä että jotain johtopäätöksiä voitaisiin vetää

meillä on sosiaali ja terveydenhuollossa eräs aika iso jopa ongelma elikkä potilastietojärjestelmät ja näitten kokonaisarkkitehtuurien eriytyminen mikä on ollut nähtävissä tässä vuosien saatossa

ulkopuolelle jääneiden organisaation toimintojen kokoamisesta kuitenkin valiokunta toteaa että tämä selvitystyö on kesken ja selvitystyö on kahdensuuntainen

arvoisa rouva puhemies

uudistuksen yhtenä keskinäisenä tavoitteena oli vahvistaa ja lisätä maakunnan liittojen roolia ja asemaa aluekehitystyössä sekä edistää valtion aluehallinnon ja maakunnan liittojen yhteistyötä

minä toivoisinkin että tämä jatkovalmistelu aloitettaisiin mahdollisimman pian koska nämä ovat hyvin kalliita ja olemme pikkuisen ehkä jälkijunassa jos mietitään esimerkiksi viron esimerkkiä kuinka he ovat onnistuneet tässä sähköisessä yhteiskunnassa

alkuperäinen kysymys koski kotouttamistoimenpiteitä ja olen iloinen että ministeri grahn laasonen nostitte esiin vapaaehtoistyön esteet

ja sinänsä nämä aiheet ovat niin arjen läheisiä käytännönläheisiä

kiitos näistä ja uskon että pystytään pohdiskelemaan juuri nimenomaan niitä hyviä käytänteitä

toivon että se keskustelu jota myös viime vuosina on käyty eduskunnassa nostaisi esiin myöskin vaikkapa sen suomalaisen työttömän mahdollisuuden osallistua vapaaehtoistyöhön

arvoisa hallitus onko teillä korvat täynnä brysselin sinisimpukoita vai kuulosuojaimet päässä kun ette ymmärrä mikä kuntapolitiikassanne on pielessä

mutta siitä tietysti on nyt ehkä pohdittavana se että meillä on paljon muutosta koko ajan menossa

selonteon mukaan vaikuttavuuden lisääntymistä ei ole kuitenkaan selvitetty tai tutkittu erikseen eikä johtopäätöksiä siltä osin ole voitu tehdä ja tätä hallintovaliokunta pitää puutteena

kunnat ovat hyvin merkittävässä asemassa tämän turvapaikkaprosessin osana ja vaikka valtio aluksi näistä kustannuksista huolehtiikin niin kyllähän tämä pitkä prosessi päätyy loppujen lopuksi kuntiin ja niin kuin tässäkin on todettu tämä ilmiö ei ole ohimenevä

tämä asia mikä tuli ilmi että perheenäidit eivät pääse koulutukseen eivät osaa ehkä hakeutua mielestäni siihen tarvitaan myös ehkä vielä todellista hakemista että nämä äidit saadaan mukaan koulutukseen

kuinka hyvin sitten jaksetaan sitoutua muutokseen jos tähän asti monta muutosta on käyty läpi eikä niistä sitten ehkä niitä konkreettisia tyydyttäviä tuloksia ole saatu

uudistuksesta antamassaan mietinnössä hallintovaliokunta piti erityisen merkityksellisenä maakunnan liittojen aseman vahvistamista nimenomaan alueellisessa kehittämisessä johon velvoittaa myös alueiden kehittämislaki

haluaisin kysyä kuntaministeriltä

haluaisin tuoda tässä esiin ne maahanmuuttajien lapset jotka oppivat nopeasti suomen kielen mutta voivat joutua tässä tilanteessa kun perheen vanhemmat eivät opi suomen kieltä tulkeiksi vanhemmilleen mikä ei voi olla lasten kannalta hyvä asia

jotenkin tuntuu välillä että meillä pitäisikin pysähtyä ja nimenomaan pohtia mitkä ovat ne hyvät käytännöt ja tulokselliset käytännöt mitä kunnat voivat ottaa käyttöön

selonteon mukaan maakunnan liittojen ja ely keskusten välinen yhteistyö on tiivistynyt ja strategia asiakirjojen laadintaprosessit ovat jossain määrin lähentyneet toisiaan

arvoisa herra puhemies

mutta ihan lopuksi haluan vielä esittää senkin että tällä pitää mielestäni päästä selkeästi sekä tehtävien että liikasääntelyn puolesta tuloksiin tai tuloshan se on sitten tietysti sekin jos ei pystytä purkamaan mutta minä olen sitä mieltä että meillä on kuitenkin monenlaista liikasääntelyä ja päällekkäistä sääntelyä jota voidaan karsia

haluaisimme päästä selvyyteen mitä mieltä olette hyvä hallitus

selonteon mukaan aluehallintoviranomaisen aluejakojen yhtenäistäminen on toteutunut asetetun tavoitteen mukaisesti ja aluejaot vastaavat melko hyvin talous ja työssäkäyntialueiden rajoja

arvoisa puhemies

hallitus on ohjelmassaan sitoutunut laajamittaisesti poliisipalvelujen turvaamiseen ja tehnyt selväksi että tavoitteena on että suomi on turvallinen maa asua ja elää ja pysyy sellaisena

taloudellisesti kannattava ja eteenpäin pyrkivä tila vastaa yhteiskunnan haasteisiin työllistämällä investoimalla ja huolehtimalla hyvin ympäristöstä ja eläimistä

käsittelyssä on siis hallintovaliokunnan yksimielinen mietintö koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain ja opintotukilain muuttamisesta

parlamentaarisesti valmistellut kuntauudistukset ovat näköjään historiaa

kuitenkin yrityksen ja kansalaisten näkökulmasta monimutkaisuus näkyy esimerkiksi siinä että samaa maantieteellistä toimialuetta koskevassa mutta eri substanssiasiaan liittyvässä asiassa yrityksen tai kansalaisen tulee kääntyä eri viraston puoleen

rakennemuutos ja tehostaminen ovat vähentäneet elintarvikesektorin työpaikkoja mutta sektorin merkitys ei ole vähentynyt koska edelleen suomalaiset haluavat syödä puhdasta kotimaista ruokaa

eli onko tässä todella euroopan unioni se voimakkain neuvottelija että tästä tilanteesta päästään eteenpäin

tällä esityksellä on tarkoitus panna täytäntöön euroopan parlamentin ja neuvoston antama direktiivi jolla laajennetaan pitkään oleskelleiden kolmansien maiden kansalaisten asemasta annetun direktiivin soveltamisalaa siten että se koskee myös kansainvälistä suojelua saavia henkilöitä

koko maakunnan kokoisen sote alueen seasta on vaikea löytää vahvaa peruskuntaa mutta tällaisia sote alueita on esitetty

nykyinen istuva hallitus on ymmärtänyt sektorin tärkeyden maallemme jo hallitusohjelmasta lähtien ja samalla ymmärtää viljelijöiden ahdingon ja pyrkii vastaamaan ongelmiin mahdollisimman kattavasti vaikka on selvää että yksin hallitus ei pysty viljelijöiden tilannetta oikaisemaan

mikä on arvionne minkä verran on muita tapauksia suomessa ja mitä kustannuksia suomen valtiolle aiheutuu näistä rikoksentekijöistä joita ei voida karkottaa maasta

arvoisa puhemies

edustaja tuppurainen mainitsi tässä että ylilyöntejä ei saa tulla mutta kyllä tässä ylilyönneille annetaan suuret mahdollisuudet kun tämä lakiesitys ollaan nyt tuomassa

valiokunnalle esitetyn selvityksen mukaan direktiivillä on luotu viisi vuotta oleskelleille kolmansien maiden kansalaisille lähes samat oikeudet kuin unionin kansalaisilla

poliisille kuuluvia tehtäviä ei nykyresursseilla kyetä suorittamaan periaatteellisellakaan tasolla

aluehallintovirastojen ja ely keskusten strateginen suunnittelu ja ohjaus tapahtuvat ohjaavien ministereiden ja keskushallinnon virastojen yhteistyönä elikkä avien ohjausta koordinoi valtiovarainministeriö ja ely keskusten ohjausta työ ja elinkeinoministeriö

kertokaa siis hyvä hallitus toki mitä aiotte tämän suuren uudistuksen osalta tehdä niin kunnanvaltuutetut voivat paljon paremmin sitoutua vastuulliseen luottamustehtäväänsä

kyllä luomuliitto kysyy aivan aiheesta tekeekö luomulaki viljelijästä rikollisen kun puhutaan uhkasakosta puhutaan siitä että poliisi voi antaa virka apua

erityisen huolestuttavaa on että kansalaisen oikeusturva vaarantuu

meillä on käytössä edelleen kriisikuntamenettely joka on osoittautunut monessa taloutensa kanssa kamppailevassa kunnassa ratkaisuksi kun kunta on korjannut taloutensa tilaa

tietysti joskus tuntuu siltä että se väsynyt viljelijä ehkä olisi se joka sitä virka apua myöskin kaipaisi ehkä toisessa mielessä

minäkin kyllä kannatan sähköisen toiminnan kehittämistä ja varmasti tällä saadaan hyvää aikaan mutta ihmiset niitäkin tietenkin vaan kehittävät että jos siellä sudenkuoppia on niin toivon että niihin kiinnitetään huomiota

samoin direktiivissä on säädetty myös pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen ja hänen perheenjäsentensä mahdollisuudesta siirtyä oleskelemaan toiseen jäsenvaltioon työnteon elinkeinon harjoittamisen tai opiskelun vuoksi

aluehallintouudistuksessa otettiin tähän ohjaukseen käyttöön uusina suunnitteluvälineinä hallituskaudeksi laadittavat strategia asiakirjat ja strategiset tulostavoitteet

käytännössä tutkinta on useissa omaisuus väkivalta ja huumerikoksissa muuttunut pelkästään rikosten kirjaamiseksi